äänestyksessä

kahdeksankymmentäyhdeksän ja ante kuusikymmentäkolme ei ääntä yksi tyhjä poissa i

voisiko varapuhemies kertoa siellä eduskuntasäännöistä

helsingin yliopiston rehtori jukka kola vetosi eilen kannanotossaan että eduskunta vielä harkitsisi näitä yliopistoihin kohdistuvia leikkauksia

sen jälkeen ministeri orpo ja tämän jälkeen puhujalistaan

tämähän tuli siitä että ministeri katainen yksipuolisesti poisti työnantajan kansaneläkevakuutusmaksun ja sen jälkeen on mietitty puolitoista vuotta miten tämä korvataan

jos nyt sanotaan että elvytystoimeksi listataan pellon myyntivoiton verovapaus niin kuka tähän nyt uskoo että suomea elvyttää se että he jotka myyvät peltoa eivät maksa siitä veroa niin kuin muusta omaisuuden luovutusvoitosta joutuu maksamaan

eduskunta hyväksyi mietinnön mukaisen

äänestyksessä

äänestys

pidentyä arvosteltu myös ehdotus on nyt yksilöity

pirkko mattila on yksi virke joustamattoman etusiipi

äänestyksessä

no nyt on ehdotus tehty mutta ikävä kyllä siitä laskusta joka ennen oli elinkeinoelämän yhteiskuntavastuuta siirretään huomattava osa nyt yksityisten kotitalouksien piikkiin

huomautan vanhasta toimintaohjeesta jonka mukaan seisomaan nousu kesken jonkun toisen edustajan puheen ei tarkoita muistutusta siitä että on aikaisemmin jättänyt debattipuheenvuoropyynnön vaan sitä että haluaa jatkaa edellistä keskustelua

mahdollistetaan aiheesta lyhyt debatti

satakaksikymmentäkuusi joan tai kolmekymmentäviisi ei ääntä tyhjää neljä poissa kolmekymmentäneljä

myönnän vielä puheenvuorot edustajille elsi katainen reijo tossavainen tuula väätäinen ja erkki virtanen ja sen jälkeen ministerille

äänestyksen

huolta siitä millaiseksi tasa arvoinen suomemme on muuttumassa jos emme osaa toimia oikein ajoissa ja vastuullisesti

työjärjestyksen mukaisesti välikysymys lähetetään keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi

sota on kuusi ääntä kolme kolme i yksi tyhjä poissa kaksi yhdeksi uskontoon ovat

rhseitsemän tyhjää katkotuin rokstyi seitsemän eija koski oli tyhjä kolmentoista puussa

sotaa yli neljä ääntä yksi eija poissa neljätoista eduskunta hyväksynyt mietin miten työ josta koko neljäkymmentä ei pyydä vastamajaa toiveita

ydintä ja risto pekkarisen ehdotus on omat ykaksik ei

jos kunta

eduskunta hyväksyi mietinnön mukaisen kuvan m

arvoisa puhemies

köyhät osallistuvat yhteisiin menoihimme yhä suuremmalla osuudella tuloistaan ja lähestyvät rikkaiden veroastetta suomentaa kehityksen kansantaloustieteen professori markus jäntti

arvoisa puhemies

olkaa hyvä

nyt taidetaan ottaa tähän aiheeseen viimeiset puheenvuorot koska voi olla että meillä on se riski minkä edustaja östman vai kuka jo mainitsi että nämä säästyneet rahat menevät tämän istunnon pitämiseen

luottoluokittaja standard poors lausui syyskuussa

edustaja vapaavuori olkaa hyvä

sitten edustaja reijo tossavainen

äänestyksessä

sitten tässä on vielä erityispiirteenä se että elinkeinoelämän sisällä tämä merkitsee ikävä kyllä sitä että meidän eräät vientialat ennen muuta tämä energiaintensiivinen teollisuus joutuvat tässä tiettyjen tuotantolaitosten osalta vaikeuksiin

käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö

salo yksi joan kuusikymmentäneljä ei antabus kolmekymmentäneljä peruskunto on hyväksynyt mietinnön käsittelyn

india istuutuu konsertossa on kolme ipi

nämä toimet ja sitten eräät muut toimet joihin liittyy myös sitten asumistukeen tehtävät parannukset jotka ovat myös lakiesityksenä tässä käsittelyssä tarkoittavat yhdessä sitä että voidaan vaikuttaa tuntuvasti köyhyysongelman poistamiseen

näin ollen kun tämä historiankirjoitus tullaan tekemään niin veikkaanpa että lopputulos on

wilby ja ostokokoinen selkä on yksilöity

jos luette vaikkapa professori haaparannan arvion tästä edustaja zyskowiczin ja valtiovarainministerin markkinoimasta paketista niin sen vaikutukset ovat kielteiset

edustajat kärnä tolppanen turunen hakkarainen ikämies kuusisto ja viitanen

odotetaan hetken aikaa että sali rauhoittuu uudelleen

se oli viisi ja antaa yli kympin riippuu sen edustuskuntoon omaksunut miten

se näkyy viisi joonatanin kaksi ja poissa kaksitoista jos kaivos

kun hallitus kannustaa ympäristöä säästävään käyttäytymiseen niin eikö elinkeinoelämää voisi kannustaa omissa maksuissaan ja sitten kotitalouksia omissa maksuissaan

äänestyksen annettu

totean että vakiintuneen tulkinnan mukaisesti edustaja yrttiahon puheessa ollut sanamuoto ei täytä varsinaisen ehdotuksen tekemisen edellytyksiä joten pyydän tekemään ehdotuksen jos haluaa eduskuntakäsittelyyn otettavaksi vaihtoehtoisia kannanottoja

keskustelua varten ystävänpäiväristuksen tuon asian voi myös puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan

täällä on vielä nelisenkymmentä puheenvuoroa mutta huomioiden meidän aikataulumme niin me emme saa ilmeisesti kaikkia liikenneasioita tänään valmiiksi joten nyt tehtäisiin niin että liikenneministeri vastaa ja sitten hänhän on luvannut antaa yksityisopetusta tässä vielä ennen joulupyhiä niin että täytyy jättää kahvipöytäkeskustelujen varaan osa

tämä asumistuen korjaus on erityisen merkittävä asia eläkeläisten kannalta koska tiedämme että meillä on paljon pienituloisia eläkeläisiä jotka ovat erittäin kovassa paineessa ja sitten tiedämme myös että takuueläkkeen korotus ei tule koskemaan ollenkaan kaikkia pienituloisia

meillä on todellakin tehtaita jotka joutuvat maksamaan tästä kun katsotaan tämä kokonaisuus paitsi tämän energiaverokokonaisuus myös tämä kelamaksun poistokokonaisuus usean miljoonan euron lisälaskun ja sitä kautta jotkut tehtaat joiden kannattavuus on ennestään aivan siinä ja siinä menevät sinne punaisen viivan tuntumaan ja siitä ylitse

esko kivirannan ehdotus on tätä nykyä tavasta

on selvää että olemme tällä alueella leikkaamassa juuri niitä voimavaroja joita tarvittaisiin pakolaiskriisin lievittämiseen ja estämiseen

vai onko oikea tarkoitus että jatketaan sillä linjalla että kaikki työnantajan vastuut sosiaaliturvasta siirretään kotitalouksien piikkiin ja sanotaan että tämä on vihreää toimintaa

komenin kolmea pykälä company kolme tee pykälä viiskymmentä pykälää soros kympän eli pykälä ei muutu solutuksen voimaantulosäännös ei muutu

pyydän niitä edustajia jotka haluavat osallistua vakuutusyhtiölain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta johtuvaan keskusteluun jäämään saliin ja vanhan tavan mukaan joka on myös syysistuntokaudella voimassa palaverit pidettäisiin istuntosalin ulkopuolella

pyynti ja lewis rkahdeksan ei

swannin kuusi ja yksi musta ei tyhjä kakskymmentäyks poissa kolmetoista eduskunta

tässä vaiheessa pyydän siirtämään neuvonpidot salin ulkopuolelle vanhan vakiintuneen hyvän käytännön mukaisesti ja näin voimme keskittyä edustaja myllykosken tärkeään sanomaan

äänestyksessä

vienti ja yhdeksän ei

tästä viisi ääntä kun yhdeksän eri poissa viisitoista jos kuntoillakseen miten

oulu

risto k

kun sitten kysyttiin jälkeenpäin miten tämä on valmisteltu niin sanottiin että tämänhän on valmistellut valtion taloudellinen tutkimuskeskus

sosialidemokraatit ovat tänään julkistaneet hallituksen linjalle vaihtoehtoisen esityksensä joka tähtää kasvun vauhdittamiseen ja työllisyyden tukemiseen juuri siihen mistä useimmat puolueet ennen vaaleja puhuivat ratkaisuna ongelmiin

myönnän vie lä puheenvuorot edustajille ruohonen lerner mustajärvi kärnä ja salolainen joka tosin ehti jo poistua joten nämä kolme

äänestyksen

sota oli yksi ja antena kolme kei poissa viisitoista eduskunta ovat